tämä asia etenee työelämä ja tasa arvovaliokuntaan ja siellä varmaan asiasta käydään varsin pitkä asiantuntijakuuleminen siltä osalta että käydään läpi se mitkä ne käytännön vaikutukset ovat ja miten näihin käytännön vaikutuksiin voidaan myöskin reagoida sillä tavalla että kunnat voivat palvelun tarjota tästä työaikalain muutoksesta huolimatta

meillä ei ole varaa siihen että ne nuoret ihmiset jotka joutuvat siihen tilanteeseen että he menettävät työpaikkansa ja asuntovelat painavat päälle vaipuvat epätoivoon koska me tarvitsemme sitä työpanosta joka sieltä on saatavissa jatkossa

kun sitten tämä hallitus aloitti tai sen hallitusohjelmaa tehtiin niin tämä hallitus lähti liikkeelle siitä että suomalaisen työn kilpailukykyä pitää parantaa jotta työllisyysastetta saadaan nostettua

he tarvitsevat sitä itse mutta myöskin koko yhteiskunta tarvitsee

eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisältö myötä asema kidutusteisvärikäs

ylipäätään on tärkeää se että yksilön tasolla huomataan että se aikainen uuden työpaikan löytyminen on myöskin oma etu

työn pöydällepanoa vaan viestinä päivänä stx yhdestoista sija kuin suostui odottaa tamilit pannaan pöydälle ennen tämän kuukauden sen yllä kuudentena pidettiin päivänä pidettävä täysis

sen sijaan tämä uusi hallitus lähti tosissaan tekemään sellaisia muutoksia suomalaiseen lainsäädäntöön että voidaan saavuttaa tämä työllisyysaste ei toki pelkästään näillä pienillä muutoksilla vaan esimerkiksi yhteiskuntasopimuksella on siinä hyvin keskeinen rooli

arvoisa puhemies

tämä on sellainen tilanne että se on helpommin sanottu kuin tehty koska on täysin ymmärrettävää että kun tällainen massairtisanomistilanne tulee henkilö joka sen kohteeksi joutuu kokee että se on tapahtunut täysin hänestä riippumattomista syistä niin kuin se on tapahtunutkin

tämä esitys sen

mutta siitä huolimatta lähdettiin tekemään näitä yksittäisiä täsmämuutoksia ja tämä omavastuun palauttaminen tähän lomalla sairastamiseen on nimenomaan yksi näistä täsmämuutoksista

olen aivan varma että sitä ei myöskään palkansaajien piirissä pidetä millään tavalla kohtuuttomana asiana koska tätä ei ole alun perin edes ajettu vaan tämä tuli vähän niin kuin pyytämättä tai kuin manulle illallinen jos tällaista sanamuotoa voi käyttää

tämä viesti on tullut myöskin ammattiliittojen edustajilta että he kantavat omalta osaltaan vastuuta siitä että yrittävät pitää joukkohenkeä yllä ja auttaa näitä ihmisiä pääsemään eteenpäin

tässä ei ole kyseessä mikään valtavia voittoja saava kansainvälinen yritys vaan kotimainen perheyhtiö joka on vahvasti tappiollinen ja jolle päätös nokian trikootuotannon lopettamisesta oli erittäin vaikea sillä olemme halunneet uskoa kotimaisen työn tuomaan lisäarvoon yhtiöstä todetaan

varmaan niissäkin pelisäännöissä on kehitettävää mutta asian ydin on kuitenkin se että kreikka on elänyt vuosikausia holtittomasti yli varojensa

kolmetoista

kun olen tosiaan näillä useammalla paikkakunnalla vieraillut muun muassa kajaanissa valkeakoskella kotkan seudulla ja muualla niin siellä on kyllä paikallisesti hyvin ripeästi näihin asioihin tartuttu

nyt tämä ratkaisu mihin nyt hallituksen esityksessä ja valiokunnan hyvässä mietinnössä on päädytty on hyvin samantyyppinen kuin minkä tanska on jo omassa lainsäädännössään ottanut käyttöön

on pidetty hyvinä niitä toimia mitä valtion taholta on tullut ja nähty se että työttömyysjakso pitää katkaista heti alkuunsa ja siihen pitää kaikki toimet kohdistaa ja myöskin työvoimatoimistojen on viisasta näitä resursseja kohdistaa tälle sektorille

suomalaisen veronmaksajan kannalta olennaista tässä on se että tämä laina on sananmukaisesti tiukan ehdollinen eli lainaa myönnetään vain jos siihen kytketyt julkisen talouden leikkaukset ja poliittiset uudistukset toteutuvat ajallaan

tämä on myös se ratkaisu joka euroopan unionin tasolla kun asioita on siellä mietitty on koettu oikeudenmukaiseksi tavaksi tämä asia ratkaista

tämä on ihan välttämätöntä koska me olemme kuulleet siitä että vaikka hallitus on nyt nöyränä ottamassa tätä vastaan niin välttämättä esimerkiksi työntekijäjärjestöt eivät ole siellä valmiita ja tämä asia pitää siellä päässä pystyä hoitamaan ja tämä momentti että rahaa annetaan vähitellen on se keino millä me pidämme sen kurissa

aivan samalla tavalla tässä lisätalousarviossa on niin että on viisasta että näitä yleisiä työvoimapoliittisia rahoja on kohdistettu näille äkillisen rakennemuutoksen alueille joissa voidaan saada paras vaikuttavuus aikaan

eli kertaan vielä ydinasian

täytyy kyllä sanoa että jos tämä olisi kielletty niin varmaan meidän yrityksessämme käytännössä minä ja yhtiökumppani olisimme sitten itse tehneet enemmän töitä ja sekin työaika olisi jäänyt sitten työllistämättä

niissä lomissa joissa vuosiloman pituus on vain neljä viikkoa joita meilläkin on mutta joita on kohtuullisen harvalla säilyy edelleen se oikeus että jos sairastuu lomalla niin on oikeus saada uusia lomapäiviä

kun lukee tätä esitystä niin täällä pitää olla erityinen syy siihen ja sitten joku viranomainen tulee arvioimaan onko minun grillissäni töitä sille henkilölle vai ei mikä tuntuu jo aika kankealta järjestelmältä

tämä yllämme oleva kreikkalainen tulivuori poikkeaa islantilaisesta siinä että se on ihmisten itse luoma

sitten kun ollaan viiden viikon lomissa niin tulee tämä kuuden päivän omavastuu ja jos sitten sairastaminen kestää yli sen kuuden päivän niin sitten on oikeus saada lisäpäiviä lomiin

hallitus ja ministeri orpo ovat saaneet täällä aiheesta kiitosta siitä että tässä hyvin vaikeassa tilanteessa on pystytty johdonmukaisesti toimimaan ja tekemään toimenpiteitä jotka ovat välttämättömiä

tämä on minun mielestäni aika järkevällä tavalla löydetty kohtuullinen ratkaisu niin työntekijän kuin työnantajankin näkökulmasta ja minun mielestäni on tervettä kehitystä että suomi ottaa nyt tämän käyttöön

haluan omalta osaltani tässä antaa arvostuksen myös sille että oppositio täällä heinäluoman suulla juuri äsken näin sanoi koska on erittäin tärkeää että tällaisessa poikkeuksellisessa tilanteessa meillä on laaja kansallinen yhteinen näkemys siitä miten tämä meille ikään kuin yllättäen tullut tilanne pystytään järkevällä tavalla hoitamaan

silloin me tulemme siihen työn ja työttömyysturvan yhteensovittamiseen ja perustulokeskusteluun ja se kyllä käy mutta ei näin kankea järjestelmä mitä tässä esitetään

ihan siihen mitä täällä edustaja adlercreutz aikaisemmin sanoi

minusta on kuitenkin itsestään selvää että turvapaikanhakija ja työperäinen maahanmuuttaja ovat sillä tavalla eri tilanteissa että turvapaikanhakija on täällä nimenomaan sitä varten että hän on hakemassa turvaa ja jos se turvan tarve muuttuu niin silloin tämä määräaikaisuus on perusteltua

arvoisa puhemies

olen kyllä hyvin harmissani siitä että tämä keskustelu on saanut varsin ikäviä piirteitä tässä loppuvaiheessa varsinkin kun olen ymmärtänyt että tässä on yhteinen tahtotila ja yhteinen halu ratkaista näitä asioita

minä toivoisin myös sitä että siinä vaiheessa kun meillä on yhteinen parlamentaarinen työryhmä pyritään myös niihin yhteisiin ratkaisuihin rakentavalla tavalla ja joo joo ei täällä eikä sorruta siihen että lähdetään auki repimään sellaisia henkilökohtaisen tason asioita jotka eivät mielestäni tähän keskusteluun lainkaan kuulu

myönnän tunnustuksen perussuomalaisille siitä että on hyvä että te olette nyt tulleet itsekin siihen tulokseen että kela maksua ei pidä palauttaa

se on hyvä että te olette vuoden aikana tulleet siitä toiseen tulokseen ja kun te vielä vuoden mietitte niin te tulette siihen tulokseen että yhteisöveroakin kannattaa alentaa samalla tavalla kuin hallitus on alentanut

joo

toki on niin kuin edustaja autto täällä sanoi että näissä yhdistyksissä on tehty merkittävää työtä ja säästetty yhteiskunnan varoja kun niitä koptereita on pidetty ilmassa osittain näiden vapaaehtoiskeräysten ja erilaisten rahanhankintamuotojen kautta

eli tässähän puhuttiin tästä rahoituksesta ja nyt päästään sitten siihen mitä yleisradiossa on toiminnallisella puolella ja miten tämä julkisen palvelun tehtävä on määritelty tässä uudessa lainsäädännössä

se on oma näkemykseni

täällä saa toki olla muitakin näkemyksiä mutta kun täällä oppositio moneen kertaan erityisesti edustaja rinne on koko ajan korostanut sitä että on parlamentaarinen valmistelu ja että yhdessä tehdään nyt kun yhdessä tarjotaan yhteistyön kättä niin minä toivon että teillä on myös omat rivit kunnossa

mutta tähän työpaikkojen luomiseen siihen mitä täällä uotila sanoi mitä sanoi alanko kahiluoto haluaisin sanoa kyllä sen että vain ja ainoastaan suomalaisen työn kansainvälistä kilpailukykyä parantamalla tämä asiaa ratkeaa ei sillä että velkaantuneelle sanotaan että ota lisää velkaa

sanon kumminkin vielä varmuuden vakuudeksi sen että liikenne ja viestintävaliokunta pitää erittäin hyvänä että yleisradion toimintaa rahoitusta ja valvontaa koskeva kokonaisratkaisu on pitkän valmistelun ja neuvottelujen jälkeen saatu aikaan ja nyt ollaan tässä tilanteessa

mutta pitkässä juoksussa tämä on sellainen toiminto jonka tiukassakin taloudellisessa tilanteessa on kuitenkin perusteltua olla valtion toimesta järjestettyä ja kustannettua

ei sillä kenenkään henkilökohtainen talous parane ei parane myöskään sillä että eniten elvyttänyt valtio lähtee edelleen elvyttämään vaan pitää saada omia tuotteita kaupaksi ja oma työ kilpailukykyiseksi

valiokunnan näkemyksen mukaan uudella rahoitusmallilla varmistetaan pitkäjänteisesti yleisradion rahoituksen riittävyys yhtiön toiminnan turvaamiseksi nykyisessä laajuudessaan sekä yhtiön edelleenkehittäminen

kuten tässä edustaja wal linheimon puheenvuorossa kävi ilmi veteraa nien keski ikä on jo varsin korkea ja määrä hupenee kovaa vauhtia joten on tietysti hyvin tärkeää että pystytään mahdollisimman hyvää kuntoutusta antamaan vielä niille rintamaveteraaneille joille sillä kuntoutuksella on oikeasti merkitystä ja voidaan heidän elämänsä viimeisiä vuosia auttaa ja helpottaa heidän tilannettaan

valiokunta pitää tärkeänä että ylen julkinen palvelutehtävä säilyy jatkossakin laajana kattaen kaikki osa alueet uutisista ja asiaohjelmista kulttuuriin urheiluun ja viihteeseen

valiokunta korostaa että julkisen palvelun lähtökohtana on tuoda kaikkien saataville yhtäläisin ehdoin monipuolinen sisältötarjonta ottaen huomioon myös erityisryhmien tarpeet

valiokunnan näkemyksen mukaan jatkossa on tiedostettava että julkisilla varoilla rahoitetulla sisältötarjonnalla on markkinavaikutuksia julkisen ja kaupallisen tarjonnan päällekkäisyyksien sekä kaupallisen sektorin kanssa samansuuntaisten kehittämistrendien ja kehittyvän teknologian seurauksena

tätä päällekkäisyyttä ja osittaista kilpailutilannetta ei tule julkisin varoin tuetulla ohjelmatarjonnalla lisätä tai kärjistää jollei sitä voi ohjelmatyyppikohtaisesti tai sisällön perusteella julkisen palvelun periaatteista käsin perustella

ymmärrän kyllä hyvin että sosialidemokraatit eivät halua muistella sitä miten tämä jätevesiasetus on aikoinaan alulle pantu

valiokunta korostaa että silloin kun tietynlaisten palvelujen kysynnän määrä ei luo markkinoita kaupallisille viestimille yleisradio on käytännössä ainoa palvelujen tarjoaja joka voi tarjota täydentäviä palveluita

mutta haluaisin tässä todeta myöskin ministeri lehtomäelle sen että se mitä me olemme vaatineet on perinpohjainen käsittely valiokuntatasolla

eikö se ole aivan oikein että valiokunta käy nämä perusteet hyvin tapauskohtaisesti läpi ja kuten täällä on käynyt ilmi myöskin sillä tavalla mitkä ovat ne kiinteistön todelliset ympäristökuormitukset ja mitkä sitä kautta vaikutukset ympäristölle ja avoimesti tarkastellaan sitä miten päästään parhaimpaan mahdolliseen lopputulokseen

on itsestäänselvää että sotilaallinen kriisinhallinta ja siviilikriisinhallinta kulkevat yhdessä ja se kansainvälinen vastuu jota niin yhdysvallat kuin suomikin noudattaa tässä tilanteessa on rakentavaa

valiokunta pitää toivottavana että jatkossa avataan yleisradion aineistoja tekijänoikeuksien sallimissa rajoissa nykyistä enemmän yleiseen käyttöön soveltuvin osin julkisen tiedon avoimuutta koskevien periaatteiden mukaisesti

on rehellistä myöntää että tämän asetuksen tähänastisessa toteuttamisessa ei ole onnistuttu kiitettävällä tavalla ja sen vuoksi myöskin kritiikki on tässä asiassa paikallaan

paitsi että me tiedämme että se on merkittävä huumeiden välityspaikka niin sen lisäksi meille tulee myöskin turvapaikanhakijoita merkittävästi afganistanista se on yksi kolmen suurimman joukossa

valiokunta korostaa ylen alueellisen televisio ja radiotoiminnan merkitystä alueen identiteetin vahvistajana ja monipuolisen ja kattavan alueellisen viestinnän sananvapauden ja tiedonvälityksen takaajana

arvoisa puhemies

yhdyn niihin näkemyksiin että on oikein hyvä asia että tämä on tässä vaiheessa ja kiitokset hallitukselle ja ministerille siitä että tämä lakiesitys on täällä ja liikenne ja viestintävaliokunta rupeaa sitä käsittelemään heti huomenna

valiokunta toteaa että julkisen palvelun rahoitusperustan muuttuminen verovaroihin perustuvaksi lisää julkisen palvelun yhtiön velvoitetta edistää kotimaista sisältötuotantoa sen eri muodoissa

se on kaikkein parasta ennaltaehkäisyä myös sen suhteen että meidän turvapaikkapolitiikkamme pysyy hallinnassa täällä kotimaassa

siihen päästään paljon nopeammin kuin laajakaistaratkaisuilla ja paljon kattavammin koska laajakaistaratkaisut ovat tietysti hyviä siellä missä ne tehdään mutta sitten jää aina niitä katvealueita kuten edustaja piirainen täällä sanoi se on juuri näin ja tämä on erinomainen asia

valiokunta on käsitellyt myöskin kanavaprofiilia koskevia muutoksia vaikka meidän tehtävämme ei olekaan ottaa kantaa yksityiskohtaisesti sisältöön

totean kuitenkin seuraavaa valiokunnan kannanoton pohjalta että nuoret jotka on tässä otettu uutena kohderyhmäksi on sellainen ryhmä että heidän viihdekulutuksensa on siinä määrin laaja alainen että heidän tavoittamisensa tietyn kanavan katsojaryhmäksi todennäköisesti ei ole mahdollista vastaavalla tavalla kuin vanhempien ikäryhmien

yhdestä asiasta tässä täytyy vielä pitää huolta ja uskon kyllä että sitä on paljon jo hallituksen tasollakin mietitty ja se on se että meillä säilyy riittävä kilpailu koska ainoastaan se että meillä säilyy riittävä kilpailu takaa sen että meillä on edulliset hinnat

mitä tähän kehitysapuun tulee niin edustaja autto jo vastasi kysymykseen erinomaisesti mutta jottei tarvitse ensin aloittaa edustaja tynkkysen mainitsemista kohteista niin totean että esimerkiksi mosambikissa on muun muassa krokotiilien tappamista rahoitettu suomalaisilla kehitysapuvaroilla ja lukemattomia väärinkäytöksiä tehty niillä rahoilla

edulliset hinnat ovat kuitenkin edellytys sille että ihmiset voivat näitä palveluita hankkia ja sitä kautta maksimaalisesti hyödyntää sen teknisen mahdollisuuden mikä meillä on

tämänkaltaisten kohderyhmien tavoitteleminen tietyn kanavan käyttäjiksi ei saa myöskään vähentää olennaisesti muiden erityisesti kanavan vakiintuneiden kohderyhmien saamaa kokonaispalvelua

eli kyllä siellä pystytään kohdentamisissa tekemään järkevämmin ja pitää pitää ylipäätään huolta että ne rahat kohdistuvat oikeisiin kohteisiin

lisäksi valiokunta korostaa erityisesti yleisradion internetpalvelujen esimerkiksi yle areenan palvelujen edelleenkehittämistä myös erityisryhmien palvelujen parantamiseksi

mitä sitten tulee siihen mitä tästä on hallitusohjelmassa mainittu niin minä luulen että tämä poliittinen keskustelu jää aika kapeaksi jos edustaja tynkkynenkin aina pysyy hallitusohjelmassa mukana ja muistaa sen energiapolitiikassa ja muissa linjauksissaan ettei vain lähde pidemmälle mainitsemaan asioita

tässä keskustelussa on noussut hyvin esille se että on tarve saada enemmän kotimaista energiaa myöskin uusiutuvaa energiaa mutta ihmettelen kyllä sitä että vesivoima on niiden energiamuotojen ulkopuolella joita maksimaalisesti olisi tarkoitus hyödyntää koska se on ainoa uusiutuva joka kannattaa itse itsensä

valiokunta korostaa mietinnössään myös suomen perustuslain mukaista kaksikielisyyttä ja toteaa että suomen ruotsinkielisen väestön palvelut on turvattava ohjelmatoiminnassa

lakimuutos vahvistaa yleisradion julkisen palvelun ohjausta ja valvontaa sekä hallintoneuvoston asemaa

en ajatellut tässä puheessani puuttua enää tähän rahoituspuoleen muuten kuin siltä osalta että totean vielä kerran että hyvin vakava viesti tästä salista on tullut sen osalta että yritysten kohdalla mietittäisiin vielä olisiko löydettävissä joku korvaava tapa jolla tämä yritysten osuus rahoitettaisiin kuitenkin niin että se tulee yrityksiltä

yleisradio on huomattavaa yhteiskunnallista merkitystä omaava valtionyhtiö jossa eduskunnalla valtioneuvostolla yhtiön hallintoneuvostolla ja hallituksella on kaikilla oma keskeinen roolinsa

puu kannattaa huomattavasti paremmin kuin tuulivoima ja myöskin turpeella on omat roolinsa myös hitaassa taas on edennyt tässä energiapaletissa kun kotimaisuutta ratkaistaan ja tietenkin sitten ydinvoimalla päästöttömänä energiana myöskin

valiokunta toteaa että ennen kaikkea yle on eduskunnan valvonnassa ja ohjauksessa oleva mutta toimituksellisesti ja ohjelmien sisältöjen osalta täysin itsenäinen yhtiö

arvoisa puhemies

sen sijaan ajattelin sanoa muutaman sanan tästä julkisen palvelun tehtävästä ja yleisradion roolista ylipäätään koska se on nimenomaan liikenne ja viestintävaliokunnalle tässä lakiesityksessä kuuluvaa asiaa

niitä ovat kaikki suomalaiset

viittaan siihen mitä turunen puhui ja mitä tässä äskeisessä puheenvuorossa käytiin läpi

on hyvin tärkeää se että hallintoneuvosto jatkossa antaa vuosittain kertomuksen liikenne ja viestintävaliokunnalle ja että se kertomus toimitetaan selvästi aiempaa käytäntöä nopeammin jotta liikenne ja viestintävaliokunta voi jatkossa seurata tarkemmin ylen toimintaa

arvoisa puhemies

on itsestään selvää että laitoshoitoa voidaan vähentää vain silloin kun omaishoitoon panostetaan merkittävästi

iso britannia lähti tekemään ydinvoimalaa

minä muistuttaisin siitä tosiseikasta jonka outi ojala on meille erinomaisesti kertonut että vahva valtiontalous on köyhän paras ystävä

toki oppositio on arvioinut sitä myöskin riittämättömäksi mutta joka tapauksessa on hyvin voimakkaasti tuettu sitä ideaa että tilapäisesti kuntien saamaa osuutta yhteisöverotuotosta kohotetaan

mutta omaishoidossa kyse on nimenomaan siitä että meillä on valtakunnallisesti yhtenäiset kriteerit huolehditaan omaishoitajien jaksamisesta vapaapäivistä ja omaishoidon tuen saavat ne jotka korvaavat omaishoidolla laitoshoidon

me emme voi katsoa täällä pelkästään sitä täyttääkö suomi ne tavoitteet mitkä eusta on annettu vaan meidän pitää katsoa myöskin sitä miten muut maat niistä selviytyvät ja minkälainen kilpailutilanne sitä kautta muodostuu

jos sitä ei ole niin me emme voi myöskään niin työttömien eläkeläisten lapsiperheiden kuin kaikkien muidenkaan apua tarvitsevien ryhmien asioista pitää riittävän hyvin huolta

arvoisa puhemies

hallintoneuvoston uusiin tehtäviin kuuluu myös ylen uusien palveluiden ennakkoarviointi

se argumentti esityksen puolesta on kuitenkin mielestäni vielä jäänyt kuulematta että tämä myöskin kohdistuu erittäin hyvin koska nimenomaan ne kunnat joille yhteisöverotuotto on merkittävä ovat myöskin sellaisia kuntia joissa työllisyystilanne on tässä tilanteessa kaikkein voimakkaimmin heikentynyt

siinä arvioidaan vastaavatko uudet merkittävät palvelut yhteiskunnan demokraattisiin sosiaalisiin ja kulttuurillisiin tarpeisiin markkinatilanne huomioon ottaen

täällä mainittiin muun muassa edellisessäkin puheenvuorossa nämä vähemmistöryhmät niin kielelliset kuin muutkin vähemmistöryhmät joiden tuotanto on tärkeää

tämä on nyt se kaiken a ja o että me saamme tämän talouden käännettyä kasvuun juuri sen takia että tämä on hyvinvointiyhteiskunta myös jatkossa

aivan aluksi haluan todeta että tämä mietintö on yksimielinen mikä työelämä ja tasa arvovaliokunnassa ei aina ole ihan tavallista mutta tämä asia on sellainen joka on koettu kaikilla tahoilla kannatettavaksi

mutta haluaisin palata siihen mitä täällä pääministeri ja valtiovarainministeri ovat aiemmin sanoneet että on erittäin hyvä että valtiovarainministeriö selvittää opposition vaihtoehdon todellisen taustan ja sen lisäksi toivoisin että keskustan paperin osalta selvitetään myös maaseutuvaikutusten arviointi

arviointi tulee tehdä myös merkittävän palvelun lopettamisesta

me tiedämme kansainvälisiä esimerkkejä joissa talouskasvuun on menty vasta hyvin vaikean vaiheen kautta ja sen seuraus on ollut nimenomaan heikommille ihmisryhmille kaikkein vaarallisin

nämä ovat hyvin tärkeitä asioita

siellä on nimenomaan näitä metsäteollisuuden paikkakuntia siellä on muita teollisia paikkakuntia ja sitten siellä on näitä maakuntakeskuksia joissa on isoja teollisia yrityksiä

kyllä myöskin kotimaisen sisällöntuotannon puolella yle on merkittävä toimija palveluiden ostaja ja toteuttaja sillä puolella

tätä ennakkoarviointia käsiteltiin varsin perusteellisesti perustuslakivaliokunnassa ja liikenne ja viestintävaliokunta otti huomioon perustuslakivaliokunnan asettamat huomautukset joihin myöskin liikenne ja viestintäministeriö ministerin johdolla yhtyi

nimittäin tämä ehdotus että te esitätte perusterveydenhoidon erikoissairaanhoidon ja toisen asteen koulutuksen siirtämistä maakunnalliseksi se tulee siirtämään palvelut kauemmaksi maaseudun kaupungeista ja satoja työpaikkoja pienistä kaupungeista maaseudulta keskuksiin

nimenomaan aktiivinen työvoimapolitiikka on sellaista että mitä lähempänä asiakaspintaa ollaan mitä paremmin tunnistetaan ne potentiaaliset yritykset jotka voivat työpaikkoja tarjota ja siellä olevat henkilöt tuntevat toinen toisensa niin silloin kyllä päästään työllisyyden hoidossa parhaimpaan tulokseen

kysehän tässä on siitä että perhepäivähoitajat pääsevät työaikalain soveltamisalan piiriin ja perhepäivähoidossa voidaan jatkossa käyttää jaksotyöaikaa

arvoisa puhemies

haluaisin siihen tuoda sen näkökulman josta ei myöskään ole paljon vielä puhuttu että jos meidän kotimainen kysyntämme olisi lähtenyt yhtä voimakkaaseen laskuun kuin mitä on tapahtunut esimerkiksi vientiteollisuudessa jos tällainen paniikki olisi lähtenyt liikkeelle niin silloin siellä te toimistojen jonoissa olisi paitsi teollisuuden työntekijöitä ja heidän alihankkijoidensa työntekijöitä niin varsin suuri joukko myöskin palvelualan työntekijöitä

toinen oli jo mainitsemani demokraattisten sosiaalisten ja kulttuuristen tarpeiden kirjaaminen lakiin ja sen lisäksi tässä laajennetaan ennakkoarviointia pyytävien joukkoa siten että se on mahdollista kaikille yksityishenkilöille ja oikeushenkilöille

samalla perhepäivähoitajien työn saattaminen työaikalain piiriin myöskin täyttää kansallisen lainsäädäntömme velvoitteet eun työaikadirektiiviä kohtaan

sen sijaan siihen en usko että suomesta työttömyys häviää aktiivisen työvoimapolitiikan määrärahojen merkittävällä korotuksella

kyllä se lähtee siitä että työpaikkoja oikeasti luodaan ja myöskin työnteon kannustavuutta ja aktivointiin kannustamista pidetään vahvasti esillä

eli on erittäin hyvä se että on pystytty kotimaista kysyntää pitämään yllä tällä verotulojen kevennyksellä ja sitä kautta luottamusta talouteen

lakimuutos vahvistaa myös viestintäviraston roolia ylen julkisen palvelun talouden valvonnassa

ehkä tämä menee vähän keskustelun ulkopuolellekin mutta en voi olla kommentoimatta ed